maamiinoja on monenlaisia jalkaväkimiinat ovat vaan yksi osa sitä miinajärjestelmää

herra puhemies

nyt täytyy muistaa että suomessa on suurten yhtiöitten hallituksissa lähes aina samoja henkilöitä eli on muodostunut ammattiryhmä joka on niin valtionyhtiöissä kuin muissa yhtiöissä hallituksissa

minun täytyy tunnustaa että en ole lukenut kotiläksyjä kovin hyvin en tiedä ottiko tarkastusvaliokunta kantaa tähän kysymykseen mutta minusta tätäkin voisi hieman selvittää lähteä rakentamaan valtionyhtiöitten osalta että vähän jaettaisiin näitä tehtäviä etteivät samat henkilöt olisi kaikissa hallituksissa sisällä

avainkysymys minusta on kuitenkin suunnittelu ja kokonaisuudessaan se pitää sisällään materiaalimäärittelyt suunnittelussa talotekniikan ja niin edelleen mutta kyllä toteutuksella on hyvin merkittävä rooli ja tässä rakennuttajan rooli on aika merkittävä

kohdistan kysymyksen valtiovarainministeri urpilaiselle

sitten tämä rakennusaikainen käyttö joka on jo täällä noussut esille on hyvin tärkeä asia mutta lopuksi sanoisin että kun näitä huoltokirjoja tehdään niin taloyhtiöissä ne jäävät sinne kaappiin eikä kukaan tee niitä toimenpiteitä jotka tulisi tehdä ja korjausvelka on todella suuri

koetteko että nämä ratkaisut ovat aivan marginaalisen pieniä

arvoisa herra puhemies

minä uskon että kukaan yrittäjä ei pane pahakseen jos yhteisövero alenee mutta sen vaikutukset joita tässä on kuvattu eivät varmaan pidä paikkaansa

ne työpaikat ja investoinnit ovat vielä aika kaukana tässä tilanteessa ennen kaikkea kun hallitus ei ole tehnyt mitään avauksia yritysten rahoituksen parantamiseksi

hän totesi että merkittävä joukko pienyrityksiä jää tämän uudistuksen ulkopuolelle nimenomaan avoimia kommandiittiyhtiöitä henkilöyhtiöitä

arvoisa herra puhemies

hyvin lyhyesti vaan totean sen että näen tärkeänä sen että vakavista metsästysrikoksista säädetään rangaistus

tämän uudistuksen voittajia ovat selkeästi ne listaamattomat osakeyhtiöt joilla on reippaasti omaa vapaata pääomaa

se on hieman sama asia kuin myöhemmin käsittelyyn tuleva harmaa talous kysymys että rehelliset yrittäjät siinä harmaassa taloudessa kärsivät ja rehelliset metsästäjä kärsivät jos kaikki syyllistetään monesti

minä uskon että metsästäjät ymmärtävät tämän tilanteen täysin kun se on vaan kohtuuden rajoissa ja ihan oikeasti pystytään ne vakavat metsästysrikkomukset ottamaan siellä erilleen

suomi on suuri maa ja pohjois karjalassa kun muutama hehtaari sitä metsää on meilläkin vaimoni kanssa jos sieltä puolukkoja löydätte puoli litraa niin se on hyvä saavutus mutta pohjois karjalassa ei ole marjoja tällä hetkellä

arvoisa herra puhemies

kun tätä keskustelua kuuntelee niin tulee vähän semmoinen kuva että mitenkähän kauan tämä hallitus koossa pysyy kun on niin tiukkaa tuo keskustelu päähallituspuolueitten välillä

mutta se on sitten toinen asia

minusta tässä meidän pitää pystyä ymmärtämään että suomi on erilainen ja on erilaisia tarpeita ja erilaisia uhkakuvia ja niitten kanssa pitää pystyä elämään

odotamme kyllä niitä dynaamisia vaikutuksia joita hallitus on lupaillut päätöksiensä pohjaksi että ne rupeavat tuomaan rahaa mutta ei vielä näköpiirissä ole

on aika helppo syyttää rakentajia valvojia että se on pelkästään siitä kiinni mutta kyllä me kaikki tiedämme että se on monesta muustakin tekijästä kiinni

minun mielestäni olisi tärkeätä että tähän olisi sisältynyt myös jotakin kasvun elementtiä ja nostan esille tämän yrittäjyysasian

me tiedämme sen että taloyhtiöissä mietitään miten vuokra voisi olla mahdollisimman pieni ja ne huoltotoimenpiteet jotka ovat välttämättömiä jäävät monesti tekemättä

destia on samassa kilpailutilanteessa kuin muutkin maarakennusyritykset

tiehallinto tiejohtaja pyytää tarjouksia ja destia on yhtenä niistä mukana

yksi kysymys on sitten tietysti se että kun energiauudistuksia tehdään energiasäästöjä tehdään niin monesti nämä rakennusfysikaaliset toimenpiteet ja rakennusfysikaaliset vaikutukset jäävät selvittämättä

en tiedä mitkä ovat hallituksen eväät tämmöisellä lisäbudjetilla jolla ripotellaan hallituspuolueitten kansanedustajien kotimaakuntiin muutama liikennehanke ja se on siinä

minusta on äärettömän tärkeätä se mitä ministeri pekkarinen avasi että jos tähän myyntiin mennään vaikka sinne se ankkuriosuus jätetään niin kuin mietinnössä todetaan se ei vähennä yritysten määrää ja sitä kautta tilaajan taholta tämä kilpailutilanne säilyy vähintään nykyisellään

tästä myös asiantuntijat ovat eri mieltä

me tiedämme sen että ne kunnat joissa oppilasmäärä tilapäisesti on laskenut mutta asukasmäärä on kasvanut menettävät tässä erittäin paljon

en oikein saanut pääministeriltä vastausta siihen noudattaako hallitus hyvää työnantajapolitiikkaa mutta ehkä se oli siellä jossakin

tähän uudistukseen liittyy myös puolustusvoimien palvelukeskuksen sijoittaminen

olisiko oikeudenmukaista nyt että se sijoitettaisiin niille paikkakunnille jotka ovat menettäneet puolustusvoimauudistuksessa merkittävästi työpaikkoja

menemättä yksityiskohtiin kysyn voisiko sijoituspaikka olla joensuu

maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tekemän kyselyn mukaan suomalaisten maanpuolustustahto on erittäin korkealla tasolla

suomalaiset haluavat että koko maata puolustetaan kriisitilanteessa

kuitenkin puheenjohtaja siilasmaa antoi julkisuuteen lausunnon että poliitikot ovat pahin este puolustusvoimien rakennemuutokselle ja taustalla on se että poliitikot ajattelevat myös aluepoliittisesti

mikä ministerin kanta on

jos haluamme koko maata puolustaa niitä periaatteita joita on kirjattu puolustuspoliittiseen selontekoon niin mikä on ministerin kanta yhdyttekö tähän puheenjohtaja siilasmaan näkemykseen

se on minusta aivan selvää

jo nimikin on asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus

tästähän käy selkeästi esille se että rakennusala on tässä nyt tavallaan aloista mennyt kaikista pisimmälle eli siellä on ihan konkreettisia toimenpiteitä tapahtunut

sinänsähän tämä on jonkun verran lisännyt byrokratiaa alalla sitä ei varmaan kukaan kiellä mutta toivottavasti tulokset ovat sitten olleet hyviä ja näin on varmaan tunnustettava että siellä on päästy ihan oikeasti eteenpäin

kysyn kuitenkin kun on arvostelua tullut siitä että erot neuvottelu urakoitten niin sanotun välimallin osalta ja sitten kilpailu urakoitten osalta olisivat merkittävän suuria

nyt täytyy muistaa kuitenkin se että tässähän on taustalla myös semmoisia jotka ovat hieman tätä vastuuta siirtäneet urakoitsijoitten kesken koska rakennusalalla on joka tapauksessa paljon aliurakoitsijoita mutta kun käännetty arvonlisäverojärjestelmä tuli niin se vastuuhan siirtyi kokonaisuudessaan pääurakoitsijalle

onko ministeriöllä tietoa onko todella näin tämä tilanne vai onko kuitenkin näissä neuvottelu urakoissakin päästy kohtuullisen hyviin lopputuloksiin joissa on voitu käyttää rakennusliikkeen tonttia ja valmiita suunnitelmia

me olemme aika huolissamme siitä kun ministeri toi esille että tarvitaan rakennemuutosta ja tämä todennäköisesti tarkoittaa myös varuskuntien lakkauttamista

jos tämä oli ollut tavoite niin ok mutta totta kai se ainakin pienimmille alan toimijoille oli siinä alkuvaiheessa melkoinen taloudellinen haaste

itä suomi on huolestuneena seurannut tätä keskustelua jota julkisuudessa on käyty

tällä hetkellä itä suomessa on ainoastaan yksi varuskunta pohjois karjalan prikaati ja koko itäinen suomi jäisi sen jälkeen tyhjiöön jos lakkauttaminen kohdistuisi sinne

mikä on ministerin kanta tässä että kun alueellisesta puolustuksesta puhutaan niin olisi tärkeätä maanpuolustustahdon näkökulmasta se että kaikkialla puolustusvoimat olisivat läsnä mahdollisuuksien mukaan jokaisessa maakunnassa

tosin totesitte että se on vmn arvio

ja kuinka te otatte tosissanne otatteko tosissanne tämän pk yrittäjyyden tukemisen

suomessa on kymmeniätuhansia pk yrittäjiä joilla on vahva tase keskustahallitusten ansiosta jotka ovat nyt pitäneet kiinni työvoimastaan

mikä on teidän näkemyksenne

tuletteko te vastaan verotuksessa myös pk yrittäjien suuntaan ja tuetteko rahoitusmalleja kasvuhakuisille pk yrittäjille

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

nythän riistanhoitoyhdistykset tekevät hyvin paljon vapaaehtoisesti tätä valvontaa joka pitäjässä

kysymykseni ministeri anttilalle on sen suuntainen että kun nyt perustetaan suomeen riistakeskus niin miten riistanhoitoyhdistysten rooli ja valvontaresurssit tämän uuden riistakeskus uudistuksen myötä vahvistuvat

tämä näkyy siitä että päätöksentekokykyä ei juurikaan ole

tämähän osoittaa selvästi sen että pyörät eivät yhteiskunnassa pyöri

mitä tulisi sitten oikeasti tehdä

oikeasti tulisi panostaa yritysten toimintaedellytysten parantamiseen

historiamme osoittaa sen että itsenäisyytemme tie on ollut raskas ja vaatinut paljon uhrauksia mutta yhdessä olemme selvinneet myös vaikeina aikoina

tätäkin taustaa vasten keskustan eduskuntaryhmä pitää käsittämättömänä että puolustusvoimauudistus valmisteltiin ja täytäntöönpantiin ilman laajapohjaista parlamentaarista valmistelua

vuosi sitten kataisen hallitus laittoi kenraalit kertomaan puolustusvoimauudistuksesta joka merkitsi tyhjeneviä varuskuntia ja menetettyjä työpaikkoja

operaatioon osallistuminen on hyvin perusteltu ja kannatettava

leveämmät hartiat on nyt kun on ykn mandaatti mukana

turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon tärkeimmästä osuudesta suomen puolustuksen pitkän tähtäimen suunnittelusta olisi tullut päättää itse selonteossa eikä erikseen hallituksen viime vuonna tekemillä päätöksillä

kerran vaalikaudessa tapahtuva selontekoprosessi on korostanut kansallisen yhteisymmärryksen tärkeyttä ja parlamentaarisen päätöksenteon välttämättömyyttä suomen turvallisuuden takaamisessa

toinen kysymys joka liittyy myös tähän vahvuuteen on se miten te arvioitte onko vaihtuvuus tämän komppanian sisällä kovin suuri ja onko tähän millään tavalla varauduttu että sinne voidaan sitten laittaa uusia henkilöitä jos näyttää siltä että kaikki eivät niitä olosuhteita kestäkään

keskustan eduskuntaryhmä katsoo että ulko ja turvallisuuspolitiikkaamme tulisi selontekomenettelyn lisäksi arvioida vuosittain käytävällä eduskuntakeskustelulla

tämä toteutuisi pääministerin kerran vuodessa eduskunnalle antamalla katsauksella suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikan tavoitteista

puolustusvoimiakaan ei voida siksi rajata säästöjen ulkopuolelle mutta säästöjen olisi tullut olla kohtuullisemmat ja ne olisi pitänyt ajoittaa pitemmälle aikavälille

arvoisa herra puhemies

leikkaukset merkitsevät maastovuorokausien lentotuntien alusvuorokausien ja merkittävää kertausharjoitusten vähentämistä mikä heikentää pitkävaikutteisesti suomen puolustusvoimien suorituskykyä

stora enson johto ilmoitti muutama päivä sitten että seisokki uimaharjun sellutehtaalla päättyy piakkoin erittäin hyvä uutinen aluetalouden kannalta pohjois karjalalle

puolustusvoimain komentaja kenraali puheloinen on todennut useaan otteeseen että näin suuret leikkaukset merkitsevät riskin ottamista suomen sotilaallisessa puolustamisessa

mitä toimenpiteitä hallituksella on että suomalainen laadukas puu voidaan jalostaa mahdollisimman pitkälle kotimaassa ja sitä kautta luoda kaivattuja työpaikkoja alalle sekä lisätä vihreästä kullasta saatavia vientituloja

julkisuudessa olleen kyselyn mukaan joukko osastojen ja varuskuntien lakkauttamisten myötä kansalaisilta on jo mennyt usko että koko maata puolustettaisiin

eräs asia kuitenkin huolestuttaa minua ja se on nimenomaan se että niin puolustusvaliokunnan kuin uavn lausunnossa todetaan että näitä aseellisia riskejä ei oikein tunnisteta tällä hetkellä ja ne ovat vähän hajallaan sillä keinoin että todetaan näin että riskit eivät tässä vaiheessa ole todennäköisiä mutta kuitenkin mahdollisia

toisaalta todetaan että toiminta alueella toimii lukuisia aseellisia ryhmiä

onko tällä hetkellä ministereillä tiedossa se onko tämä aseellisten joukkojen riski kasvanut vai onko se heikkenemässä

keskustan eduskuntaryhmä katsoo että puolustuksen rahoituksen tavoitteena olisi tullut olla vähintään se mitä puolustushallinto on selonteossa esittänyt

arvoisa puhemies

mikäli rahoitustaso ei nouse yleinen asevelvollisuus koko maan puolustaminen ja sotilaallinen liittoutumattomuus joutuvat kyseenalaisiksi

herra puhemies